miten verotuksen painopisteen siirtäminen työnteosta ja työllistämisestä kuluttamiseen istuu esimerkiksi kuljetusalan kohonneiden polttoaineiden hintojen vaikutukseen

teleoperaattorit ovat tänä vuonna korottaneet paperilaskusta perittävää maksua kuin yksissä tuumin

muilla toimialoilla erillistä paperilaskulisää ei yleensä peritä

miten jaksamiseen panostetaan kun työn vaatimukset nousevat jatkuvasti

kuluttaja asiamies onkin käynyt elisan omistaman saunalahden kanssa jo pitkään keskustelua paperilaskujen maksullisuudesta

kesällä kuluttaja asiamies vei kiistan markkinaoikeuteen

varsin monen ikääntyneemmän henkilön osaaminen verkossa ei kerta kaikkiaan riitä eikä monella edes ole tietokonetta tai muutakaan laitetta jolla maksamisen voisi edes teoriassa suorittaa verkossa

arvoisa herra puhemies

minä yhdyn siihen kuoroon joka ihmettelee tätä vastakkainasettelua ydinvoiman ja uusiutuvien välillä

iso asia ympäristövaliokunnassakin on käsittelyssä maankäyttö ja rakennuslain muutos ja lakiahan on turha muuttaa jos ei sitä ole aikomus viedä joustavammaksi ja käytännöllisemmäksi

arvoisa puhemies

eu on puuttumassa myös työelämän ja sosiaalipolitiikan sektoreille harmonisoimalla nämä eu tasolla ja usein tämmöisellä pakottavalla lainsäädännöllä

vaikka työllisyys ja hyvinvointijärjestelmät kuuluvat ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulle aidon talous ja rahaliiton jolla on sosiaalinen ulottuvuus aikaansaaminen edellyttää työllisyys ja sosiaalipoliittisten välineiden ja mekanismien kehittämistä tai lujittamista nykyisen ohjausjärjestelmän puitteissa

arvoisa puhemies

kysyn pääministeri katainen

onko tämä suomelle etu vai haitta

syytitte hallitusta siitä että se pyrkii romuttamaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja kysyitte onko järkevä murskata suomalainen sopimusyhteiskunta

tilanteessa jossa hallitus on kärsivällisesti istunut työmarkkinajärjestöjen kanssa moneen eri kertaan samaan pöytään ja tarjonnut ovea sepposen selälleen tehdään tämä yhdessä niin mitä muuta tämä on kuin sopimista

se tarkoittaa tuhannen euron tuloilla viidenkympin leikkausta ja te täällä nyt esiinnytte hurskaana ja syytätte meitä että me hyökkäämme työttömien kimppuun

me haluamme yhteistyötä me haluamme sopimista ei pakottamista mutta samaan hengenvetoon me olemme kyllä kertoneet avoimesti mitä me tulemme tekemään jos ei tällaisia sopimuksia synny

me tarvitsemme suomeen luottamusta siihen että toiseen osapuoleen pitää voida luottaa ja nämä asiat pitää tehdä sopimalla

te edustaja arhinmäki luettelitte elinkeinopoliittisia keinoja jotka tässä tilanteessa ovat hyviä koska ne lukevat jo hallitusohjelmassa aivan samoja keinoja

joo näitä rakenteellisia uudistuksia tarvitaan ja koko ajan tässä on ollut se ristiriita että kun hallitukselta on tullut tämä rakennepoliittinen ohjelma se tarvitsee tuekseen sitä aktiivista kasvua ja aktiivisen talouspolitiikan

se on se ristiriita mitä kritisoin tuossa ryhmäpuheessa

itse kiinnittäisin huomiota tämmöisiin asioihin kuin valvontaviranomaisten resurssien turvaamiseen ja toiseksi näillä valvontaviranomaisilla olisi myös oltava tarpeeksi toimivaltaa

tässä pyritään uudistamaan suomalaista työelämää sopimalla rakentavalla tavalla mutta rahojen vähetessä nämä asiat täytyy tehdä toisella tavalla

heitän teille kysymyksen millä lailla te tällä lyhyellä ajalla mitä te vielä olette pääministerinä aiotte vaikuttaa siihen että suomi puuttuu tähän niin sanottuun eun järjettömään sääntelyyn en siis puhu siitä että sääntely pitäisi lopettaa kokonaan vaan sitä järjetön sääntely etsii varas puuttua että järjettömään sääntelyyn voitaisiin puuttua mikä vaikuttaa nimenomaan niihin työpaikkoihin ja niitten luomiseen suomessa

yhteiskuntasopimus olisi paras ratkaisu meille kaikille ja paikallinen sopiminen on meille tulevaisuudessa toivottavasti sellainen millä päästään eteenpäin

tulisiko säätää rekisteröintipakko ulkomaisille yrityksille riippumatta siitä onko yrityksellä kiinteä toimipaikka suomessa jotta viranomaisilla oli käytössä parempaa tietoa siitä yrityksen liiketoiminnasta

edustaja meri ryhmäpuheessaan korosti tätä aivan erinomaisessa puheessaan että meillä ei ole aikaa odottaa ja myös sitä että meillä on liian vahva valuutta eli meidän täytyy tehdä nämä asiat nyt itse

tämä on se ajattelutapa liittyen nyt sitten tähän valitusprosessiin että me tarvitsemme uusia ja tehokkaita keinoja ja me tiedämme mikä tässä on se ongelma pitkä valitusaika ja se tuo meille valtavia kustannuksia

tervehdin ilolla näitä niin kuin äsken sanoin ja olen täällä jo sanonut että harmaan talouden torjunta on myös itselleni sydämenasia ja tulen tässä asiassa tekemään myös omiakin esityksiä

arvoisa herra puhemies

tämä itse aloite on ihan hyvä ja kannatettava ei siinä mitään

minkä takia

arvoisa herra puhemies

minun oma näkemykseni on että harmaata taloutta pitää torjua siinä on paljon keinoja ja olen edellisellä kaudella kovasti sitä pitänyt esillä

ihmiset sanovat että se on aivan sama ketä sinne äänestää ne päätökset sorsivat meitä ja varsinkin reuna alueilla nämä päätökset koetaan semmoisiksi että tulee semmoinen negatiivinen kierre jota ei saada katkaistua ja vaikka me tekisimme minkälaisen strategian jos ei se johda aidosti siihen että ihmiset kokevat että heillä on mahdollisuus vaikuttaa niin eihän siitä tule yhtään mitään

tämä on tietysti semmoista hommaa missä edelleen aion pitää suuni auki koska kyllä sieltä on todistettavasti myös saatavana tuloksia eli verotuloja valtiolle

mikäli ette voi kieltoa tukea pyydämme teitä edistämään eläinten pito olosuhteiden huomattavaa parantamista

en kannata turkistarhauksen täyskieltoa mutta olen täysin voimin tukemassa eläintenpito olosuhteiden parantamiseen tähtääviä toimia

tämä emu puskurin käyttöönotto on tietysti semmoinen mielenkiintoinen asia että sehän on työmarkkinajärjestöjen käsissä ja oletteko te valmis tätä eläkesopua sitten aukaisemaan tältä osin

täällä tuli paljon kysymyksiä näistä käräjäoikeuksista edelleen ja edustaja eestilä kyseli tästä erikoistumisesta käräjäoikeuksissa

suhtaudun turkistarhauksen kiistattomiin ongelmiin samalla tavoin kuin vaikkapa kaivosten turvealan tai tuulivoiman ongelmiin

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni tämä on yksi tapa koettaa ratkaista tätä ongelmaa että sen sijaan että kehitetään sillä että lakkautetaan se ei aina välttämättä ole se vastaus se vastaus voi olla se että se voi erikoistua ja löytää sen oman osaamisalueensa ja tällä tavalla turvataan myös tämä alueellinen kattavuus näitten oikeuksien kohdalla

tämä on mielenkiintoinen kysymys

ongelmat pitää tunnustaa tunnistaa ja ratkaista

te puhuitte uutta vientiä tukevasta strategiasta niin hallituskin on puhunut laajasta maltillisesta tuloratkaisusta niin mekin olemme

emme me esitä kela maksun palautusta tässä vaihtoehtobudjetissa

sitten hieman selvennystä

arvoisa herra puhemies

tämä on semmoinen asia mitä myös koetan tässä katsella kun tätä työtä tehdään

siinä yhteydessä kun tätä ammatillista koulutusta on jouduttu ajamaan alas ja keskittymään yhä isompiin yksiköihin sitä on perusteltu sillä että näin saadaan paremmat resurssit vastata tähän koulutukseen voidaan hankkia laitteita sen sijaan että on paljon seiniä

mielenkiintoinen esitys

työuria ei pidennetä sillä että nostetaan eläkeikiä kuten juuri kävi osa aikaeläkkeiden kohdalla sekä lopettamalla varhennettu vanhuuseläke kokonaan

vaikka esimerkiksi meidän tapauksessamme kouvolassa on vain yksi yksikkö niin tuntuu siltä että siltikään meillä eivät riitä rahat työkaluihin laitteisiin ja koneisiin koska ne ovat äärettömän kalliita

sitten tämä kansalaisten oikeustajuhanke siitä ehkä lopuksi pari sanaa

mitä tulee sitten näihin laskelmiin ja harmaan talouden torjunnasta saataviin tuloihin niin me olemme laittaneet nämä meidän kaikki esityksemme varovaisuusperiaatteella

sen takia tämä työelämälähtöinen koulutus on minun mielestäni erittäin hyvä asia ja sitä pitää ajaa eteenpäin koska siellä työelämässä ovat ne laitteet mitä oikeasti sitten käytetään ja ne ovat yleensä niin kalliita että koululla ei ole niitä varaa ostaa

sitä tehdään yhdessä helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin kanssa ja se hanke kestää mielestäni vähän liian kauan puolitoistakaksi vuotta ja minun mielestäni sitä olisi voinut tietysti vähän nopeuttaakin mutta tehdään perusteellista työtä jonka jälkeen on aika sitten tehdä johtopäätöksiä mitä tarvitsee tähän liittyen lainsäädännölle tehdä

harmaan talouden torjunnasta vielä lyhyesti

tässä yhteydessä haluaisin kysyä ministeriltä kantaa siihen kun puhutaan turhasta koulutuksesta onko turhaa koulutusta olemassa hukkaammeko resursseja tämmöiseen niin sanottuun turhaan kouluttamiseen